erityisesti nuorten kuljettajien kohdalla promillerajojen antama liikkumavara helposti yliarvioidaan ja autoa tai venettäkin kuljetetaan alkoholin vaikutuksen alaisena

toteaisin vain että on kyllä liian paljon tehtävää viimeiselle vuodelle jos ajatellaan että tässä vanhasen hallituksen maatalouspolitiikan ohjelmassa ehkä kaikkein suurin kaikkein keskeisin tavoite asetettiin aktiivitilojen tulon kehityksen osalta ja me tiedämme kaikki jotka salissa tunnemme vähänkin tätä sektoria että aktiivitiloilla niin kuin kaikilla maatiloilla kannattavuuskehitys on ollut erittäin heikkoa viime vuosina ja tässä suhteessa maatalouspolitiikka on ollut aikamoista rämpimistä

lähes kaikkien suomalaisten tuntema liikenneturvallisuuden iskulause jos otat et aja on nykyisen lainsäädännön valossa paremminkin niin että jos otat paljon et aja

herra puhemies

kalliksen erityisesti talousmiehenä eli suorastaan talousasiantuntijana ja pidän hyvin valitettavana että hän joutui äsken esittelemään elämänsä viimeisen lakialoitteen kuten hän itse totesi

tämä lakialoitteen sisältö jota ed

kallis kuvasi on että jos tällainen laki säädettäisiin niin tämä olisi signaali asunnonostajille ja varmasti myöskin luotottajille etteivät asuntojen hinnat pääsisi sillä tavalla ryöstäytymään käsistä kuin nyt on tapahtunut ihan viime vuosina

eli tällaisen lain olisi pitänyt olla voimassa jo viime vuosina kun aivan selvästi on taas yliluototettu

minusta nimenomaan luottolaitokset pankit siis lähinnä ovat kyllä syyllistyneet tietyn tyyppiseen vastuuttomuuteen jälleen ja tästä voi olla aika vakavia aika ikäviä seurauksia vielä suomalaisessa yhteiskunnassa lähivuosina

arvoisa puhemies

mutta erittäin mielenkiintoista että ed

tämä tietysti kuvastaa myöskin sitä että hän on nimenomaan talousmiehenä kunnostautunut ja toivottavasti seuraavissa hallitusneuvotteluissa hallitusohjelmaneuvotteluissa kun varmasti korkovähennyksetkin asuntojen osalta ovat esillä myöskin tämä ed

ja sekin on tosiasia että suomessa ovat eun halvimmat ruuan raaka aineet eli suomalaiset tuottajat saavat vähiten mutta kuluttajat maksavat eniten

kalliksen perusteltu lakialoite ja sen sisältö nousevat esille

mikä lopputulos onkaan toivon kuitenkin ettei velkaisia asunnonostajia ja niitä jotka joutuvat velaksi siis asuntoja hankkimaan kohdeltaisi kovin kaltoin

voin todeta että täällä on vallinnut lähes liikuttava yksimielisyys siitä että kotimaassa pitää elintarvikkeet tuottaa jotta suomalaisilla olisi kotimaisia elintarvikkeita käytettävissään ja olisi syödä kotimaista ruokaa

yrttiaho puhui olin kuulevinani että tämä harmonia mikä täällä salissa on vallinnut tämän illan vähän särkyi

en ole ihan varma tarkoittiko hän oikeasti syyllistää suomalaisia maataloustuottajia korkeasta ruuan hinnasta

meillä valiokuntatyö on myöskin sujunut erinomaisen hyvin näillä valtiopäivillä ja tämän syksyn kuluessa maa ja metsätalousvaliokunnassa on ollut hyvinkin vaikeita asioita ratkaistavana

on ollut hankalia hallituksen esityksiä siinä mielessä hankalia että niitä on pitänyt välttämättä täällä eduskuntakäsittelyssä korjata

olen tämän vaalikauden alusta alkaen ihmetellyt miksi vasemmistoliitto joka on kuitenkin merkittävä eduskuntapuolue jättäytyi kokonaan maa ja metsätalousvaliokunnasta pois

tämä asia näyttäytyy vielä kummallisempana kun meidän valiokunnassamme kuitenkin esimerkiksi perussuomalaisten pieni ryhmä on edustettuna

on onni että vasemmistoliitto on ollut mukana pyörii muutamissa tärkeissä

kiitos siitä

arvoisa puhemies

huoltovarmuus niin elintarvikkeitten kuin myöskin energian osalta on kansallinen asia

meidän kaikkien suomalaisten pitäisi se mieltää ja tunnustaa se tosiasia että ilman kotimaista ruuan tuotantoa ilman suomalaista elintarviketuotantoa ilman maataloutta emme me pysty varmistamaan itsenäisyyttämme ja vapauttamme kaikissa olosuhteissa

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen pääasiallisena sisältönä mainitaan tässä esityksessä että tässä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia siten että kiinteistön ominaisuuksiin ja kiinteistön haltijaan liittyvät erityispiirteet voitaisiin nykyistä joustavammin ottaa huomioon talousjätevesien käsittelyä koskevia säännöksiä sovellettaessa

toinen asia on että meidän on myöskin huolehdittava puuhuollon tulevaisuuden turvaamisesta ja tämä budjettiesitys mikä meillä on nyt käsiteltävänä osaltaan tukee tätä tavoitetta mutta paljon on tehtävää vielä ensi vuonna lisäbudjettien merkeissä

esityksessä ehdotetaan että ympäristönsuojelulain nojalla annettujen talousjätevesien käsittelyvaatimusten noudattamisesta voitaisiin vapauttaa muun muassa kiinteistön haltijat jotka ovat iäkkäitä tai vaikeassa elämäntilanteessa

arvoisa puhemies

vielä lopuksi viittaan hallitusohjelmaan ja siihen että byrokratiaa piti tällä vaalikaudella rankasti purkaa mutta monet hallituksen esitykset ovat tuottaneet lisää byrokratiaa lisää hallintoa

arvoisa puhemies

jos on ollut tähän saakka hämmentävää tämä jätevesiasetuskeskustelu ja varsinkin sen soveltaminen käytännössä niin kyllä tämän jälkeen kun on nähnyt tämän hallituksen esityksen joka on todellakin kuten ed

hoskonen tältä paikalta äsken lausui hätiköiden ja suorastaan huitaisemalla

sen vuoksi kun kiinnitetään huomiota näihin väylämaksuihin nyt on puhuttu väylämaksujen puolittamisesta osana tätä rikkidirektiivikompensaatiota teollisuudelle väylämaksuhelpotuksia ei saisi missään nimessä osoittaa matkustajalaivaliikenteelle jos ministerit kuuntelevat vielä siellä tätä puhetta niin totta missään tapauksesväylämaksuhelpotuksia ei

arvoisa puhemies

nimittäin ensinnäkin tällä ympäristönsuojelulain muutoksella ei todellakaan puututa jätevesiasetukseen joka on se suurin ongelma

kun me kaikki muistamme mitä ympäristöministeri lehtomäki on todennut hän on useaan otteeseen viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana vakuuttanut että tätä jätevesiasetusta ei avata

lapintien ehdottama työtulojen ja työttömyyskorvausten yhteensovituslain uudistus kuulostaa ihan järkevältä ja on siksi tervetullut

työ osoittaa matkustajia laivaliikenteellä sen sijaan sen sijaan täysi väylämaksuvapautus kaikille niille laivoille niille varustamoille jotka investoivat näihin rikkipesureihin

nyt kun ministerit ovat paikalla niin haluaisin kiinnittää ja kiinnityttää huomiota semmoiseen asiaan että mitenkä nämä eläkkeensaajat ovat tietoisia tästä takuueläkkeestä

kaikenlaiset sellaiset lakiuudistukset jotka kannustavat työntekoon ja tähtäävät siihen että työnteko on aina kaikkia muita vaihtoehtoja kannattavampaa sille työntekijälle ovat tervetulleita

nyt on tuotu sitten eduskunnan käsiteltäväksi tällainen lakiesitys joka on todella kosmeettinen muutos ja sitä paitsi en oikein voi uskoa että eduskunnan perustuslakivaliokunta johon ja jo lentämään tämän tämän

nimittäin tätä takuueläkettä pitää hakea kelalta erikseen eri hakemuksella ja näitä hakemuksia aletaan kelassa ottaa vastaan helmikuusta alkaen

arvoisa puhemies

vaikka ajankohta on jo myöhäinen on salissa silti vielä aktiivisia edustajia jotka ovat ottaneet osaa tähän aloitteesta käytyyn keskusteluun

totean vain että olisi ollut tietysti hyvä että tässä salissa niin tällä puolella kuin keskellä ja tuolla vasemmalla puolellakin olisi ollut enemmän tähän keskusteluun osallistujia meitä on nyt puhemiehen lisäksi tasan kaksi edustajaa täällä salissa mutta toivottavasti ne kaikki muut sitten saavat muuta kautta tietää tästä hyvästä

en ole ihan varma mitä ed

mutta etupäässä tai kaikilta muilta osin tämä keskustelu on kuitenkin ollut hyvin yhdensuuntaista että promillerajaa olisi alennettava

nimittäin tässä on niin suuria kansalaisia eriarvoistavia seikkoja

keskustelu on päättynyt tai haukkui myös neuvosto korostaa

ja erotus on että tämä asia leipäänsä terveysvaliokuntaan on keskustelun lisää ei ole kyse on päättynyt tai erotus hyvä käydä vaasi väittää soi

sitten pöydällepanoa varten omistaa

voimisteluteiltaan petti meidät pannaan pöydälle huomiseen täysi istuntoa

näillä sanoilla todella kiitän kollegoja tästä arvokkaasta tuesta mitä lakialoitteeni on nyt täällä saanut ja toivon että lakivaliokunta ja erityisesti lakivaliokunnan puheenjohtaja janina andersson ottaa tämän vakavasti ja ottaa omalta osaltaan huomioon että hänen puoluetoverinsa on oikeusministeri ja omalta osaltaan vauhdittaa tämän asian eteenpäin viemisessä

hyväksytty eduskunnan seuraavaan täysistuntoon huomenna perjantaina neljäs kolmatta kello kolmetoista tai harmaisiin top r lakialoitteesta

näin ollen kun tilanne on tämä niin pelkästään jo tästä syystä ei voi millään ajatella että eduskunta voisi tällaista lakia edes säätää

kun muistamme että asetus on se ongelma ja tämän hallituksen ympäristöministeri on vakuuttanut että asetusta ei avata niin tällä lakiuudistuksella on vain kosmeettinen luonne

arvoisa puhemies

on syytä muistuttaa siitä että kiistattomasti on todettu ja todistettu että rattijuopot liikenteessä aiheuttavat satoja liikenneonnettomuuksia joissa kuolee kymmeniä henkilöitä

toinen asia on se että kyllä lainsäädännöllä on ja tuleekin olla myös niin sanottu yleisestävä vaikutus

kun me täällä säädämme lakeja niin emme me tietenkään jokaisen lain osalta ajattele pohdi sitä säädämmekö tämän lain valvooko tämän lain noudattamista joku vai eikö valvo vaan kyllä kansalaiset yleensä ottavat lait tosissaan

siis suuri osa valtaenemmistö kansalaisista noudattaa

hän sai

keskustelu

arvoisa puhemies

tämä ilta näköjään keskustellaan promillerajojen alentamisesta ja sen vaikutuksista enemmänkin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

talouskriisi ja sen aiheuttama julkisen talouden rahoitusaseman jyrkkä heikkeneminen on muuttanut perusteellisesti finanssipolitiikankin lähtökohtia

jokainen ymmärtää ja me jokainen hyväksymme sen että perustoimeentulo ei voi rakentua pelkästään johonkin toimeentulotuen varaan

julkinen talous on entistä haavoittuvammassa asemassa vastaanottamaan väestön ikääntymisen aiheuttamat menopaineet ja veropohjan kaventumisen

lieväkin humalatila lisää onnettomuusriskiä koska arviointikyky reaktionopeus ja liikkeiden hallinta heikkenevät

julkisen talouden kestävyyden turvaaminen onkin nyt aiempaa suurempi haaste sillä taantuman jäljet tulevat näkymään vielä vuosikausia

onnettomuusriski on kaksinkertainen jo kahden keskioluen ja kymmenkertainen viiden kuuden oluen jälkeen

yksi esimerkki juuri veneilyyn liittyen arvostelukyvyn heikentymisestä on pelastusliivien jättäminen rannalle

tutkijoiden mukaan selvä enemmistö hukkuneista pelastuisi mikäli pelastusliivit olisivat olleet mukana ja käytössä

runsaasta valistuksesta ja tiedottamisesta huolimatta pienessä niin sanotussa maistissa olevia veneilijöitä on yhtä paljon edelleen kuin niitä on ollut aiemminkin

erityisen tärkeätä tämä olisi satama alueilla ja vilkkaasti liikennöidyillä vesiväylillä

vastuullisen ja pitkäjänteisen menokurin varmistamiseksi hallitus on sitoutunut valtion menojen kasvua ohjaaviin menokehyksiin kiitettävällä tavalla

aiemmin tekemäni saman sisältöisen lakialoitteen hylkäämistä perusteltiin muun muassa sillä että suuri yleisö vastustaa veneilyn promillerajan laskemista erikoinen peruste sinänsä

kehyspäätöksen menolinjaus toteuttaa hallituksen talousstrategiaa jossa painopisteinä ovat sosiaaliturvan kehittäminen osaamisen edistäminen t k toiminta sekä ilmasto ja energiapolitiikka

työttömyydestä ja tästä taloustilanteesta johtuen kehyskauden ensimmäisenä vuonna siis ensi vuonna panostetaan erityisesti työllisyys ja koulutustoimiin joiden määrärahat pysyvät korkealla tasolla

poliisin nykyiselläkin valvonnalla voidaan saada kiinni alemman promillerajan ylitykseen syyllistyneet ruorijuopot

näitä on tuettava jatkossakin kansallisten ja eun yhteisten maatalouspolitiikan tavoitteitten mukaisesti sekä eu rahoituksella että kansallisin varoin

suomalaisethan ovat lainkuuliaisia ja se taas merkitsee sitä että suuri osa kansalaisista jättää tekemättä sellaisen teon jonka tietävät olevan lainsäädännössä rangaistava siitäkin huolimatta että poliisi ei olisikaan läsnä valvomassa tämän lain noudattamista

samaan aikaan on huolehdittava ettei liian byrokraattisella ja raskaalla tuki ja valvontajärjestelmällä kuormiteta viljelijöitä ja hallintoa enää yhtään enempää

paitsi että veneiden koko on kasvanut ja nopeakulkuisia veneitä on yhä enemmän veneen hallinta ja navigointilaitteet edellyttävät yhä enemmän taitoa ja tarkkaavaisuutta

on tärkeää että kehyksissä on myös osoitettu lisärahoitusta maahanmuuttohallinnossa erityisesti pakolaisten mutta myös turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan ja kunnille maksettaviin korvauksiin johtuen erityisesti pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ennakoitua suuremmasta määrästä

kehyksissä olevasta tavoitteesta lisätä kehitysyhteistyörahoitusta on kuitenkin syytä tässä taloudellisessa tilanteessa tinkiä

alkoholin vaikutuksen alaisena sekä teknisten laitteiden käyttö että sääolosuhteiden hallinta on paljon haasteellisempaa kuin oltaessa liikkeellä selvin päin

ennen oman taloutemme tasapainottamistoimia suomessa on kyseenalaista lähteä jakamaan rahaa vastikkeetta muille

vesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja kuolemaan johtavien onnettomuuksien vähentämiseksi on vesiliikennejuopumuksen promillerajaa alennettava

välttämättömämpää olisi sen sijaan jatkaa liikennepoliittisen selonteon mukaisella tavalla esimerkiksi isojen väylähankkeitten rakentamistoimia

promillerajan alentamisella voitaisiin pelastaa aivan varmasti vuosittain kymmeniä ihmishenkiä

samalla lainsäätäjä myös selkeästi osoittaisi ruorijuopumuksen olevan rikos täysin rattijuopumukseen verrattavissa oleva rangaistava teko

myös perusväylänpito vaatii voimakkaita panostuksia

finanssipolitiikan tavoitteena on oltava julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden vahvistaminen

meillä on käsiteltävänä tarkastusvaliokunnan mietintö valtiontalouden tarkastusviraston toiminnasta

kestävyyttä voidaan parantaa periaatteessa kolmella tavalla

rakenteellisilla uudistuksilla veroja korottamalla tai menoja leikkaamalla

itsekin olen ollut jäsenenä tässä tarkastusvaliokunnassa tämän vaalikauden alusta alkaen ja meille aika monille kansanedustajille on jäänyt vieraaksi koko valtiontalouden tarkastusvirasto mitä se oikeastaan tekee

nyt on tärkeintä tehdä rakenteellisia uudistuksia sekä pidentää työuria erityisesti alkupäästä mutta myöskin loppupäästä

on myös tärkeätä epätarkoituksenmukaisen raskaan hallinnon purkaminen

tarkastusviraston tehtävänä on tuottaa eduskunnalle valtioneuvostolle ja sen alaiselle hallinnolle objektiivista oikea aikaista eduskunnan ja hallituksen valtiontaloudellisessa päätöksenteossa ja valvonnassa hyödyllistä ja luotettavaa valvonta ja tarkastustietoa

kun lueskelin tätä mietintöä niin huomioni kiinnittyi väyläinvestointien kannattavuuslaskelmiin joihin kannattavuuslaskelmiin valtionta louden tarkastusvirasto on kiinnittänyt erityistä huomiota ja tarkastuksessa havainnut väyläinvestointien hyötykustannus laskelmissa useita puutteita

otan sen takia nämä väyläinvestoinnit esille koska olen päässyt nyt valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsenenä läheltä seuraamaan minkälaista suhmurointia ja siltarumpupolitiikkaa ainakin eduskunta harrastaa näitten väyläinvestointien osalta

mutta siteeraan tätä valiokunnan mietintöä jossa todetaan että valtiontalouden tarkastusvirasto on havainnut että nämä hyötykustannus laskelmat oli tilattu konsulteilta jotka eivät olleet tie ja ratahankkeiden osalta tallentaneet laskelmia siten että ne olisivat myöhemmin helposti saatavissa ja tarkistettavissa

konsulttien tekemien hyötykustannus laskelmien riippumattomuutta ja oikeellisuutta ei ollut valvottu vaan oli vain luotettu laskelmien hyvyyteen

kun siellä valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa ja yhdessä liikenneministerin kanssa on käyty läpi näitä väyläinvestointeja niin on todettu että seuraavalle vaalikaudelle ei oikeastaan ole yhtään jäänyt pelivaraa

kun täällä on viitattu moneen kertaan monessa eri puheenvuorossa näihin ympäristökeskuksen mahdollisuuksiin arvioida jätevesikuormitusta niin minä en kyllä luota enkä kyllä edes uskokaan siihen että meillä olisi mitään objektiivisia keinoja arvioida näitä jätevesikuormia mitkä tulevat toisaalta viemäriverkon piirissä olevista kiinteistöistä ja toisaalta sen ulkopuolella olevista kiinteistöistä

kaikki varat mitä meillä olisi käytettävissä tässä yhteiskunnassa väyläinvestointeihin on sidottu nyt nimenomaan näihin hankkeisiin mitä tällä vaalikaudella on pantu alulle

seuraavalla eduskunnalla ei olisi näin ollen mitään varoja käytettävissään

kaivoin tuossa esille äsken suomen ympäristökeskuksen toimesta laaditun toimintamalliesimerkin jätevesikuormituksen ja puhdistustulosten arvioimiseksi ja nyt tämä on suoraa sitaattia sieltä ympäristökeskuksen puhdistustulosten arvioinnista

tarkastusvaliokunta edellyttää että väylähankkeiden hyötykustannus laskelmien toteutuksessa ilmenneet puutteet korjataan jotta eduskunta saa tulevaisuudessa entistä luotettavampaa ja laadukkaampaa informaatiota päätöksenteon perustaksi

valppaalle todeta että ihan tiedonkulun kannalta olisi varmasti hyvä että noinkin merkittävän isolla eduskuntaryhmällä kuin vasemmistoliitolla olisi edustaja kaikissa valiokunnissa varsinaisena jäsenenä

kunpa ensi vaalikaudella sitten tämä toteutuisi jotta se perintö ei olisi yhtä huono kuin mitä ne nyt tälle vaalikaudelle on ja tänne vetää

määritetään jätevesien käsittelyjärjestelmästä ympäristöön johdettavan jäteveden näytteenottokohta selvitetään vedenkulutus asukasta kohti vuorokaudessa sovitaan laboratorion kanssa jätevesinäytteiden laatututkimuksista ja näyteastioista

yrttiahon puheenvuorosta kyllä kuulsi läpi tietty tietämättömyys taikka sitten asenteellisuus näihin asioihin

keskustelu on päättynyt

valtiopäivät minullakin kohta alkavat että kyllä tällä kertaa on niin että tämän minun historiani ja valtiopäivämiesurani aikana ehdottomasti tämän hallituskauden aikana parhaiten on poliisin määrärahakehyksiä nostettu